lasketaanpa paljonko lääkärien ajasta täällä se tuli jo esille menee pelkkään hallintoon ja hallinnointiin ja paljonko siihen hoitotyöhön

toinen asia mitä minä vähän ihmettelen on käräjäoikeuksien toimintaan puuttuminen

totta kai tämä on parannus siihen mitä meillä on ollut aikaisemmin mutta minä vaan sitä halusin sanoa että kyllä meistä aikaisemminkin jotkut ovat osanneet tehdä ihan järjellisen ja aukottoman selvityksen vaalimenoistaan entisenkin lain perusteella

arvoisa puhemies

ministeri ei vieläkään antanut vastausta siihen mikä on suomen etujen taso verrattuna esimerkiksi muihin pohjoismaihin

sillä olisi ollut kaikki edellytykset toimia politiikan valvojana niin kuin sen tehtävänä on poliitikkojen ja politiikan valvojana jos se olisi vain hieman viitsinyt

no onko siinäkään tarkastusvirastolla riittävästi kompetenssia

se on suunnaton määrä tuhlausta

se voi tietenkin hallintoon puuttua ja siihen yrittää vaikuttaa mutta kyllä minä olen sitä mieltä että oikeusministeriössä on tälläkin alalla todellinen tietämys ei tarkastusvirastolla

minä epäilen edelleenkin että se on maailman paras

arvoisa rouva puhemies

en puutu tähän presidentin valtaoikeuteen sen enempää

toinen asia on että minä olisin halunnut että yhtä aikaa kun kuitenkin kunnallisvaaleihin saatiin oma lakinsa olisi käsitelty sekä tämä vaalirahoituslaki että puoluerahoituslaki koska ne ovat todella kytköksissä toisiinsa

sanon vaan sen että varmasti teidän kaikkien arvostama presidentti kekkonen sanoi hyvin painokkaasti että jos presidentti ja eduskunta joutuvat napit vastakkain niin eduskunta voittaa ja sen olisin toivonut myös nykyisen presidentin hyväksyvän

pekka haaviston kannanoton haastattelun suomen kuvalehdessä jokin aika sitten jossa hän sanoi että parasta apua on auttaa paikan päällä nimenomaan paikan päällä

ei tietenkään mutta kyllä se hallinnon järjestää

arvoisa puhemies

ja tää ei kai suomi suomi

minä toivoisin että suomi ottaisi tämän todesta ja auttaisi nimenomaan näitä turvapaikanhakijoita paikan päällä eikä edellyttäisi että heidän pitäisi tulla tänne suomeen

mutta minä uskoisin että mediankin olisi syytä mennä itseensä siinä minkälaisen kuvan se antaa siitä mahdollisuudesta että sillä todellakin olisi ollut keinot valvoa tätä poliittista järjestelmää

sen enempää en nyt puutu tähän asiaan

jos mennään sitten tähän puolustusvaliokunnan mietintöön tämä on erinomainen mietintö ja erinomaisen hyvin on otettu huomioon kaikki ne tärkeät asiat mistä esimerkiksi perustuslakivaliokunta huomautti

se näkyy nimenomaan näissä sananvapausasioissa

kolmas asia on se että on se sen verran pikkutarkkaa puuhaa ja ihan oikein onkin että aikaisempaa tarkemmin täytyy kyllä katsoa mitkä menot pitää lukea vaalimenoksi ja mitä menoja ei tarvitse lukea ja minä olen varapuhemies koskista pyytänyt konsultiksi jotta osaan tehdä jos tarvitsee tehdä jatkossa ilmoitus ettei vaan tule väärin

on todella armotonta tulla suomeen jos ei osaa kieltä eikä ole käynyt koulua

on ihan hyvä että puututaan turhien konsulttien käyttöön mutta toinen asia on että ei tällä tavalla pitäisi puuttua siihen miten eri valtion virastot järjestävät tehtävänsä ostavatko ne palvelut ulkopuolelta vai järjestävätkö ne itse

kestää vuosikymmeniä ennen kuin sopeutuu suomalaiseen yhteiskuntaan ja ennen kuin on sitten valmis tekemään työtä tämän yhteiskunnan hyväksi ja oppimaan tämän yhteiskunnan lait ja säädökset

en puutu niihin sen enempää sanon vaan tästä presidentin asetuksenantovaltuudesta ja valtioneuvoston asetuksenantovaltuudesta että minun mielestäni siinä tulee ongelma jos ne jaetaan niin että ensimmäinen ja toinen siis tämä sotilaallinen hyökkäys ja sotilaallisen hyökkäyksen uhka jäisivät presidentille ja kaikki muut sitten jäisivät valtioneuvostolle

nythän itketään sitä että media salasi tietoisesti esimerkiksi urho kekkosen sairauden ei kertonut vaikka tiesi

minä ymmärrän ja minä hyväksyn että tänne tulee pakolaisia mutta minä en hyväksy turvapaikkashoppailua jota on ollut nähtävissä

minä puutun tähän vaan sen takia että minä olisin toivonut saavani kyselytunnilla tämän asian sanoa mutta enpä saanut niin että sanonpa sen nyt tässä

kunhan se on tehty kustannustehokkaasti kunhan siinä on järkeä se on se kaikkein oleellisin asia

ehkä meidän jossakin vaiheessa kannattaisi niin kuin omassa keskuudessammekin herätä siihen että jossain meidänkin on syytä katsoa itseemme ja peiliin eikä pelkästään moittia toisia

on erinomainen asia jos valtiontalouden tarkastusvirastolla on mahdollisuus tarkistaa jopa tilitietojen ja kuittien perusteella nämä niin meidän ehdokkaiden vaalirahailmoitukset kuin puolueittenkin ilmoitukset sitten

toivottavasti nämä uudet lait mitä me olemme saaneet ovat panneet tähän stopin sen takia että me emme pysty arvoisa ministeri hoitamaan kaiken maailman kriisejä ja kaiken maailman ongelmia

toinen asia johon minä olen ihan tyytyväinen tässä mietinnössä on tämä että näitten kaiken maailman eu hankkeitten kokoaminen yhteen paikkaan

elikkä minun mielestäni tämä on ihan mun mielestä on järkevää ja järkevä ratkaisu siinä mielessä että se on yksissä käsissä valtioneuvoston käsissä mutta tasavallan presidentti on siinä mukana tekemässä päätöksiä neuvottelemassa ja antamassa ohjeita ja kantoja siitä miten tehdään julistetaanko vai eikö julisteta annetaanko asetus vai eikö anneta asetusta

minä kiitän ministeri ahdetta anteeksi

se on tuli se on enemmän kuin tarpeen niitä on niin monessa paikassa monelta alueelta

täytyy nyt kuitenkin myöntää että totta kai puolueiden täytyy pitää salassa se keneltä ne saavat tukea kunhan se on laillista ja sillä tavalla läpinäkyvää

entistä ministeri ahdetta siitä että hän puuttui tähän lainsäädäntöön omassa puheenvuorossaan sen hajanaisuuteen ja siihen tosiasiaan että meillä annetaan aivan liian paljon lakeja aivan turhista asioista

hän on viisas mies

kun kuntapoliitikkona ja kaupunginhallituksessa aikanaan olin niin aivan menin sekaisin siinä kuka näitä oikein hallinnoi kuka näistä päättää ja kuka johtaa näitä hankkeita

minä en hyväksy missään nimessä sellaista lainsäädäntöä jolla halutaan vaikuttaa ihmisen moraaliin

se mikä minun mielestäni tässä ainakin on hyvin oleellinen asia on tämä viestintäteknologia kriisitilanteissa koska tieto ja viestintäjärjestelmien merkitys on äärimmäisen suuri koko suomalaisen yhteiskunnan jokapäiväiselle toiminnalle saati sitten kriisitilanteissa

ei ihmisille moraalia lailla rakenneta vaan lailla ohjastetaan miten täällä toimitaan

jos tulee vakava hyökkäys tai sen uhka tai laite ja ohjelmointivirhe niin tietojärjestelmien ylläpidon täydellinen lopettaminen tai jopa puhdas onnettomuus voivat pahimmillaan aiheuttaa poikkeusolojen syntymisen

nyt on kyllä aika monta esimerkkiä siitä ei pelkästään tämän hallituksen aikana vaan aikaisemminkin että tehdään sellaisia lakeja jotka ovat ikään kuin moraalilakeja joista ei edes seuraa rangaistusta

se päinvastoin vaan rapauttaa kansalaisten luottamuksen poliitikkoihin ja eduskuntaan sen lainsäädäntötehtävään

vaikka ed

hyvät kansanedustajat lähes kaikki nykyisen yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ovat sidoksissa tieto ja viestintäinfrastruktuurin häiriöttömään toimintaan

tässä tarkastusviraston kertomuksessa on erinomaisen hyvin tuotu esille ne puutteet joita tällä hetkellä kunnallisten palvelujen järjestämisessä ja palvelujen tasavertaisessa saamisessa on

erityisesti tilanteissa joissa ongelmat kohdistuvat nimenomaan viesti ja tietojärjestelmien toimintaan valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönotto saattaa kestää ajallisesti liian pitkään

kunnat ovat minun mielestäni ja minun kokemusteni mukaan lyöneet täysin laimin sen pääperiaatteen että suu on pidettävä säkkiä myöten

minäkin siteeraan eilistä seminaaria ja siellä puhunutta tohtori päivi tiilikkaa

varautumisen vakavia häiriötiloja varten tulee siis tapahtua etukäteen jo normaalioloissa ja sen tulee perustua normaali olojen lainsäädäntöön

puolustusvaliokunta pitääkin tärkeänä onneksi että liikenne ja viestintäministeriön toimialalla normaaliolojen lainsäädäntöä viesti ja tietojärjestelmien toimivuuden varmistamiseksi kehitetään edelleen

valiokunta tutkisi päätarkastusvirasto ja sitä kautta tarkastusvirasto valiokunnan esityksestä tutkisi tätä universaalisuusperiaatetta ja hän esitti että se voitaisiin purkaa

hänen mukaansa suomen oikeuslaitos ei vieläkään ota riittävällä vakavuudella huomioon päätöksissään ja tuomioissaan euroopan ihmisoikeussopimusta

valiokunta sanoo myös että poikkeusoloihin valmistumisessa on kiinnitettävä vakavaa huomiota siihen että suomella on tarvittaessa hallinnassaan ja käytettävissään viestintäinfrastruktuurin toimivuuden kannalta elintärkeät yhteydet ja laitteet ja että poikkeustilanteita koskevassa viestinnässä voidaan käyttää kaikkia sähköisen viestinnän muotoja

minunkin mielestäni on pakko tulevaisuudessa tarkistaa mitä palveluja me todella tarvitsemme ja että ne ovat kaikille samat ja mistä palveluista voitaisiin maksaa

se on yksi syy siihen minkä vuoksi suomi jatkuvasti saa ihmisoikeustuomioistuimessa paljon paljon enemmän tuomioita kuin muut pohjoismaat

ei se ihan tyhmä ja pöllö ollut se eilisiltainen wahlroosin esiintyminen televisiossa

me emme kestä tätä menoa yhteiskuntana

tulen ehkä arkaan asiaan mutta minä vaan kysyn ja ihmettelen sitä onko tämä otettu suomessa riittävän vakavasti huomioon

meillä eivät riitä resurssit kaikkeen siihen hyvään mitä me olemme luvanneet ja mitä me tulemme vaaleissa lupaamaan kansalaisille jotta me pääsisimme tänne

kuntiin on palkattu lisää ihmisiä ja varmasti ihan tarpeeseen koska tämä eduskunta ei tee mitään muuta kuin laatii uusia subjektiivisia oikeuksia uusia palveluja ja sanoo että kunnat hoitavat ja sen päälle tulevat sitten ne rahat

miksi me olemme sallineet sen että näitten tärkeitten viestintämastojen viestintäjärjestelmien ympäriltä sotilaallisten viestintäjärjestelmien ympäriltä on myyty ulkomaalaisille maata

suomalainen oikeuslaitos ei kykene tekemään tuomiota kahden perustavaa

minä näen ed

perusoikeuden väljäh tuotetta jota tekemää

gustafssonin pudistelevan päätään että palvelujen on oltava kaikille samat ja samalla hinnalla mutta kyllä on palveluja joista rikkaat voivat maksaa

lauslahti ansaitsee kiitoksen siitä että hän on yksi niistä harvoista kansanedustajista jotka ovat tuoneet puheessaan esille tämän hirvittävän velkaantumisen mihin me olemme nyt ajautumassa ja ajautuneet

entäs jos tulee todella paha kriisipaikka

sananvapaus ei koske pelkästään sitä mitä lehdet tai toimittajat saavat kirjoittaa vaan se koskee myös sitä mitä kansalaisten tulee saada tietää

gustafsson oli silloin paikalla ja muistaa varmasti että minä puhuin tästä että yhteiskunnan tehtävänä ei todellakaan ole maksaa kaikille kaikkea vaan yhteiskunnan tehtävänä on pitää huoli niistä heikoista jotka eivät tule muuten toimeen ja varmasti keskituloisista mihin asti se teidän puheenjohtajanne sen keskituloisuuden rajan nyt vetääkään

kukaan tässä salissa ei ole juuri puhunut siitä mitä tämä velka merkitsee meille tavallisille ihmisille

meillä on tässä sananvapaudessa ja kansalaisten tietämisessä sellaisia puutteita joihin kukaan ei tietenkään pysty puuttumaan

arvoisa puhemies

meille on hyvin usein sanottu kun näistä ulkomaalaisten elikkä venäläisten maakaupoista on suomessa puhuttu että venäläisillä on oikeus ostaa maata

meillä on salaisia listoja tiitisen lista on kassakaapissa ja näyttää pysyvän siellä hamaan ikuisuuteen rosenholz aineistoa ei julkaista

no totta kai on oikeus ostaa maata mutta onko se pakko myydä näitten elintärkeitten viestintäjärjestelmien ympäriltä sitä voi kysyä

minun on kyllä valitettavasti sanottava tunnustettava että minä olen aivan toista mieltä kuin edelliset puhujat

tämä on sellainen asia että varmasti poliittiset puolueet ja hallitukset jatkossa joutuvat miettimään mitä tämän kanssa tehdään

me olemme edelleenkin tämmöinen salailuun taipuvainen salailuun syyllistyvä maa

lauslahti puhui yhteiskunnan pelastamissopimuksesta

puheeni tarkoituksena on lähinnä puuttua siihen perustuslakivaliokunnan mietinnössä olevaan kannanottoon joka koskee tuomion purkamista

ei meillä verovarat riitä kaikkeen

gustafssoninkin ehkä hyvä jatkossa muistaa

ministeri brax kiinnitti ihan oikein huomiota siihen että euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta on tullut suomelle näistä pitkistä oikeudenkäynneistä johtuvia tuomioita roppakaupalla

miten ihmeessä ministerit tämmöisiä lakeja antavat

pulliainen ja ryhmätoverini perkiö ja nyt tuli kaiken lisäksi vielä ministeri pekkarinen tänne paikalle niin minähän voisin kysyä kun en tiedä yhtään mitään tämmöisestä asiasta että kun tulee sitä lämmintä lauhdevettä siis sitä vettä joka siitä ydinvoimalasta tulee ja nyt johdetaan mereen niin miksi ihmeessä ei rakenneta putkea ja lämmitetä sillä taloja kaukolämpöverkosto lähellä olevaan kylään tai kaupunkiin tai mikä siellä nyt on

arvoisa puhemies

kun suomi saa euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta tuomion se ei pura niitä vääriä päätöksiä joita suomen oikeuslaitoksessa on tehty ja jotka siis euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennus vääriksi

jokainen voi esimerkiksi ottaa salaisen puhelinnumeronnä antaisi niille jotka haluaa puhelinnumeron ja antaa sen niille joiden hän haluaa sillä tavalla pystyvän viestittämään myös puhelimitse

mutta minä olisin toivonut myös että ministeri olisi huomannut senkin asian että sananvapaustuomioissa suomi on pohjois euroopan ja pohjoismaiden kärkipäässä

jos ed

tämä eduskunta ei tee mitään muuta kuin säätää uusia lakeja uusia menoja uusia palveluja ihmisille jotka kuitenkin tulisivat toimeen ihan omillaan

me olemme saaneet enemmän ihmisoikeusrikkomustuomioita sananvapaudesta kuin yksikään toinen pohjoismaa

yksi ainut tapaus on ja se koski talousrikoksiin syyllistynyttä

jokainen voi jättää puhelimen päälle mutta tekstiviestin panna hiljaiselle

täytyy muistaa se että euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen on menossa jälleen kymmenkunta uutta kantelua ja odottamassa on toiset kymmenkunta

jos kerta pystytään maan alle rakentamaan joku nord stream putki niin kai nyt yksi putki pystytään rakentamaan ydinvoimalasta kaupunkiin eikö vaan

mutta sen sijaan sananvapauden takia tuomittujen tuomioita ei ole peruttu

se on liberaali siinä mielessä että jokaisen täytyy kyllä vastata omasta elämästään

kunhan muutama vuosi menee niin suomi on häpeällisesti kohta euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa sananvapauden rikkojista ykkösenä

mikäli tiilikan tietoihin on uskomista tämä asia on menossa nyt euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn

heikkoja on autettava ja tämän hallituksen erittäin hyvä puoli on että kaikesta huolimatta se on auttanut nimenomaan yhteiskunnan heikkoja

kysymys on siitä että korkein oikeus kieltäytyy purkamasta tätä sananvapaustuomiota jonka euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut vääräksi

ja siitä minä olen erittäin tyytyväinen

mutta edelleenkin tämä hallitus edelliset hallitukset tulevat hallitukset tulevat kansanedustajat ostavat paikkansa sillä että ne lupaavat kansalaisille sellaisia palveluita jotka todella maksavat

nyt on ilmeisesti tehty valitus euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle että suomen korkein oikeus ei olisi toiminut ihmisoikeussopimuksen mukaisesti

miten tämä kansakunta ja kansanedustajat eivät siedä tyhmä lämmittää ja

me joudumme käymään aivan varmasti priorisointikeskustelun ja päättämään mihin me todella tarvitsemme yhteiskuntaa ja mitä yksilön täytyy itse pystyä hoitamaan

miten on se yhtään mitään

suosituksen mukaan asia pitäisi voida ottaa uuteen käsittelyyn jos ihmisoikeustuomioistuimen tuomiossa on todettu kansallinen ratkaisu ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi tai sopimusloukkaus on johtunut niin vakavista menettelyvirheistä että on vakavia epäilyksiä ratkaisun oikeellisuudesta

eihän voi olla että joka ikiseen asiaan tarvitaan palvelua tarvitaan apua tarvitaan viranomaista tarvitaan kuntia tukemaan

siis minun täytyy kyllä sanoa että onhan tämä käsittämätön laki